tarkoittaa sitä että ulkomailta tullaan suomeen kuormaa tuomaan ja sitten täällä voi harrastaa liikennettä tiettyjen pelisääntöjen mukaan ja häipyä sitten taas pois

tämä asia on ihan selvä asia

kun hoksasin tämän ja se viesti tuli meille kaikille kansanedustajille tein siitä lakialoitteen joka oli täällä lähetekeskustelussa

sitten ministerin kanssa sovittiin että se lakialoite joka on nyt tässäkin hallituksen esityksessä mukana niin sen mukaisesti sitten lakia muutetaan

tähän tyytyivät virkamiehet

mutta kun virkamies ei koskaan voi jäädä niin sanotusti toiseksi niin sitten ujutettiinkin täydennysesitys tähän hallituksen kabotaasilakiesitykseen

siihen ympättiin minun lakialoitteeni teksti ja siitä on seurauksena että nyt edetäänkin hallituksen esitysten mukaan ja esitetään lakialoitteeni hylkäämisestä ja todeten kuitenkin että se on samansisältöinen kuin oma lakialoitteeni

tämä asia tuli tässä kesällä istuneen lappi työryhmän työssä aivan erikoisesti esille ja kuntien johtajat sanoivat että kyllä pitää olla lailla velvoite luoda kaukolämpöverkosto silloin kun se tuo tahtoi niin kuin taajama taajamapoliittisesti on järkevää ja sitten käyttää siinä uusiutuvia energianlähteitä paikallisia sellaisia

en halua todellakaan pitkittää tätä istuntoa pätkänkään vertaa totean vain yhden havainnon sen lisäksi mitä valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan jo totesi nimittäin sen että hallituksen esityksessä todettiin että kun siellä ei ole johonkin toimipisteeseen muuttohalukkuutta ihmisillä niin lopetetaan koko homma

tämä alueellistamiskeskustelu joka varhemmin tänä menneenä iltana käytiin eihän se tällä tavalla voi toimia tämä valtionhallinto

arhinmäen käyttämä yliopistopuheenvuoro

arvoisa puhemies

jos tämä on totta niin tämä on oire erittäin synkästä tulevaisuudesta

tiusanen muistaa aivan oikein

oulun yliopiston linnanmaan kampuksella luentosalien ovenpielessä on op sali ja lahjoittajien salit jnp

ja rehtori lajunen entinen varadekaanini pitää sitä asiaankuuluvana

minä taas jos olisin dekaani ja yliopiston hallituksen jäsen edelleen olisin tehnyt kaikkeni että tämmöistä fibaustakaan ei olisi tullut tehdyksi

vain pieneksi jatkoksi tuohon mitä puheenjohtaja leppä totesi

jälleen kerran nähtiin se kuinka virkamieskunta ei oikein tahdo nähdä vähän pitemmälle asioita

on kehitelty sellainen lainsäädäntö ja säädösvyyhti että sen kanssa painivat ja olennaiset asiat unohtuvat siinä painiskelun yh teydessä ja sitten täytyy sanotaanko tulevaisuusohjailun tapahtua eduskunnasta käsin ja siitä on tässä

keskustelu on päättynyt

muutama näkökohta sellaisista asioista joihinka ei ole aikaisemmin kuulemani mukaan tässä keskustelussa eilisen iltapäivän aikana kiinnitetty huomiota

ensinnäkin niin tämän selonteon valmistelijoilta kuin vähän muiltakin on jäänyt huomaamatta että me saimme tänne eduskuntaan ydinasiasta itämeren osalta ennakkoselonteon ja se olikin pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan kertomus toiminnasta pohjoismaiden neuvostossa männä vuonna

suurlähettiläs ole norrback selosti valtuuskunnalle itämeri koordinaattorin tehtäväänsä ja totesi että ympäristöasioihin kohdistuva mielenkiinto vaihtelee suuresti itämeren rantavaltioissa

joitakin maita aihe ei kiinnosta lainkaan helcomilla on norrbackin mukaan hyvä toimintasuunnitelma mutta sen aikataulu on liian pitkä

arvoisa puhemies

tämä olennainen asia puuttuu tästä selonteosta jota nyt arvioimme aivan kokonaan

on tietysti hyvin mielenkiintoinen asia että se keskeinen toimija joka on palkattu meidän valtiomme toimesta näihin itämeri asioihin suurlähettilään statuksella on kertonut tämän siellä pohjoismaiden neuvostolle mutta se tieto ei ole kulkeutunut näille virkamiesvalmistelijoille jotka ovat hallituksen puolesta tämän selonteon tehneet

toinen iso asia mikä tästä tavallaan puuttuu aivan kokonaan se on ehkä lapsus on se että erikoisesti keski euroopasta pohjoiseen virtaavat joet tuovat mukanaan valtavan määrän ympäristömyrkkyjä

aikaisemmissa selonteoissa joita meille on tänne eduskuntaan tuotu vuosien varrella on kerrottu kuinka merkittävistä lääketeollisuusfirmoista on tapahtunut sellaisia päästöjä noin vaan

tämä oli tarkoitettu vastauspuheenvuoroksi

nyt minä niin kuin retorisesti ulvahdan maailmankaikkeuteen tämän vastauspuheenvuoron jonka osoite on ed

yhtäkkiä ovat luiskahtaneetkin kaikki myrkyt veteen ja ydin on työ tuottaa melkein niin ovat vesieliöt jokivesistä ja sieltä jokien suupuolelta kuolleet sanotaanko tasan tarkkaan

hän nimittäin varsinaisessa puheenvuorossaan täällä iltapäivällä lausahteli sellaista joka sai meikäläisen todella säpsähtämään

hän syyllisti suomalaisen oikeusjärjestyksen sillä perusteella ja yksilöiden tapauksen jossa oli menty muuttamaan suurinta sallittua ajonopeutta

toisin sanoen samalla tavalla siellä on tullut dibentsodioksiinia dibentsofuraaneita jotka nyt sitten rikastuvat ravintoketjuihin itämeressä ja siitä seuraa että ne kalat mitä me syömme ovat osittain syöntirajoitusten piirissä eu säädöksillä ja päätöksillä

näin ei olisi saanut tehdä hänen mielestään ja tällä tavalla hänen ystävänsä tai joku muu joutui kärsimään kun oli menty muuttamaan

näin ollen jollakin tavalla siinä johonkin osaan tätä valmistelutyötä on eräänlainen pimeys mennyt

hän kuvitteli tämä henkilö että se suurin sallittu ajonopeus on edelleen se sama ja niin sakot tuli

samoin on unohtunut lukea meidän rakas hallitusohjelmamme tämän uljaan hallituksemme ohjelma

siellä nimittäin sanotaan suuren taistelun tuloksena se että me rupeamme biokaasua tukemaan aivan erikoisesti ja siellä rahatkin osoitamme tähän tarkoitukseen

ja vielä valitsimme heti alkuun alueenkin jolla me rupeamme tätä pilotointityötä tekemään elikkä lounais suomen juuri sen ongelmallisen alueen jolta näitä valumia joista keskusteltiin paljon tässä iltapäivän aikana ministerin johdolla menee saaristomereen ja saastuttaa sitä

elikkä tässä katsannossa halusin pöytäkirjaan että en ole ed

se on kokonaan unohtunut tästä hommasta pois niin ikään sillä tavalla että korostettaisiin että sillä konstillahan meillä ne ravinteet on tallessa niitä kierrätetään ei tarvita ulkopuolista ravinnesiirtoa siihen viljelymaahan

lehden käyttämän puheenvuoron perusteella muuttamassa pätkänkään vertaa käsitystäni oikeustilasta ja oikeudenmukaisuudesta

ne asiat kerrotaan kyllä aivan oikein mutta jos on se kielto todettu niin miksi sitten ei ole ruoppauskieltoa siellä missä ne tributyylitinat ovat siellä pohjasedimenteissä

tämähän on ihan pöljä tämä koko homma jos ei sitten ruoppauskieltoa ole siihen tullut päälle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hänen haukkumisensa syy oli se että vihreät ovat tuhonneet helsingin kaupungin lumenluontiasiat jos nyt näin voisi sanoa ja sen takia täällä on näitä lumikinoksia siellä sun täällä

se johtuu siitä että täällä noudatetaan kokoomuslaista urakointijärjestelmää elikkä on ilman mitään laatukriteereitä jaettu nämä keskikaupungin alueetkin lumeen hoito on

ja vielä saanut lumenhoitoalueiksi ja sillä periaatteella että se joka tarjoaa halvimmalla saa urakan ilman laatukontrollia ilman mitään

nyt ovat sitten kuulemma kilpailun voittaneet sellaiset urakoitsijat jotka sattuvat olemaan lähempänä jotakin muuta kaupunkia kuin helsinkiä niin että kalustot ovat väärään aikaan väärässä paikassa ja koko homma on niin kuin jokainen ulos menevä sen näkee

siis toisin sanoen aitoa kokoomuslaista kilpailupolitiikkaa ja tässä tulos nähdään

arvoisa puhemies

toinen asia joka on äärimmäisen vakava asia sekin nimittäin minkä verran valtioon sopimusosapuolena voi luottaa

aikoinaan käytiin titaanien taistelu siitä perustetaanko luonnonsuojelualue kansallispuisto savukoskelle vai ei

siinä yhteydessä kun sitten päästiin luonnonsuojeluväen ja paikallisen kunnan ja valtion kesken diiliin valtio sitoutui että marttitulppio tie hoidetaan kuntoon siis peruskunnostetaan

nyt on mennyt aikaa vuosikymmenet eikä mitään ole tapahtunut

säännöllisesti lappilaiset kansanedustajat näyttävät ensin tekevän talousarvioaloitteen ja sitten äänestyttävän täällä sen johdosta ilman että mihinkään asia johtaa

nyt tällä hetkellä se tilanne on muuttunut niin vakavaksi että sitä ollaankin muuttamassa yksityistieksi ja siis nin kohtaa tien yli jos voidaan puhua täydellisestä petoksesta valtio pettäjänä niin tässä on nyt sitten tämmöinen oppikirjoihin tuleva esimerkki kirjautumassa

arvoisa puhemies

iltapäivän aikana tivasin arvoisalta sisäministeriltä tietoa siitä kuinka mahdollisesti ovat muuttuneet aseenkantolupien peruuttamiskäytännöt ja mitkä ovat niitten perusteet

sitten tämän sitkeyden ansiosta saavutin poliittisen urani ehkä merkittävimmän tuloksen

hän vastasi että poliisihallitus hoitelee näitä asioita ja pitää kysyä poliisihallitukselta ja kehotti tekemään kirjallisen kysymyksen johonka kuitenkin ministeri vastaa

ja arvoisa puhemies se meni myöskin sillä tavalla että silloin kun oli nämä tunnetut kiusalliset ja ikävät tapahtumat joissa aseita oli vähän sopimattomasti käytetty silloin sisäministeri muisti mitenkä nämä aseenkantolupa asiat ovat mutta nyt hän oli ne unohtanut mutta vaalikausikin loppuu

on mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua

jos siinä keskustelussa unohtaa sen porukan kunnon liikkua tällaisissa puolustuspoliittisissa tehtävissä maastossa niin sitten unohtaa aika paljon

oli tässä joku tilanne saarnareissulla tuolla yhdysvalloissa colorado springsissä joka on se paikka josta lähtivät aikoinansa sotamiehet afganistaniin ja irakiin jnp

ja siellä keskeinen asia on koko keskustelussa se mikä on sanotaanko nyt sotilasaineksen fyysinen ja henkinen kunto

nyt voi olla sillä tavalla että kannattaa tarkoin seurata millä tavalla suomessa kehitys menee

tämä nörttikansa on fiksua sen nörttihomman kanssa mutta se fyysinen kunto saattaa olla varsin kyseenalainen ja tässä katsannossa tämän yhteiskunnallisen tilanteen seuraaminen saattaisi merkitä sitä että semmoinen parlamentaarinen puolustus ja turvallisuuspoliittinen komitea työskentely saattaisi olla erittäin etevä ratkaisu nykyisissäkin poliittisissa oloissa

saattaa olla hyvinkin että harmaa talous ja talousrikollisuus on tässä aiheena

tässä ei voi mitään muuta tehdä kuin jälleen kerran vielä palauttaa eduskunnan huomiota siihen mitä kaikenlaista täällä tapahtuu

kun sitä kokonaisuutta on käsitelty niin näyteltiin sellainen näytelmä joka on eduskunnan arvovallan kannalta kyseenalainen ja suorastaan mieltä liikuttava

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt sillä tavalla että tässä tapauksessa siellä kiven sisässä pysyminen on se rankin muoto ja sitten on olemassa lievempi muoto josta nyt sitten yrittää

meillä olivat kuultavina valtiovarainministeriön asianomainen johto näissä asioissa ja verohallinnon johto pääjohtajan johdolla

tekijänoin rong rangaistavaa pyritään ikään kuin tekemään rankaisevammalta tuntuva jos nyt oikein ymmärrän tämän ketjun millä tavalla tämä ajatuksenjuoksu tässä asiassa on oikeastaan edennyt

mitään asiallista suhtautumista asioihin ei ollut ja kaiken huippu oli se että kun he poistuivat niin he keskustelivat keskenään siitä millä tavalla näytelmän käsikirjoitus meni hienosti kun etukäteen sovitut puheenvuorot käytettiin puheenvuorot joissa asiasisältö vastasi suurin piirtein nollaa

omaamatta näissä juridisissa asioissa nimenomaan pienintäkään kompetenssia kysyn pari asiaa ymmärtääkseni asian

arvoisa puhemies

jos on tilaisuus puhemiehellä tai muilla paikalla olevilla arvokkailla henkilöillä vain keskustella valtiovarainministeriön ja verohallinnon johdon kanssa niin minä suosittelen näitten pöytätapojen muistuttamista että kun tänne kutsutaan asiantuntijoiksi niin se on vakava tapahtuma

ensinnäkin tämä lääkehoito

seksuaalirikollisille tarkoitettujen hoito ohjelmien tehoa on jonkin verran tutkittu

nykyään tutkimustulokset antavat aihetta optimismiin hoidon vaikutusten suhteen mutta tulokset ovat edelleen jossain määrin ristiriitaisia

siis ristiriitaisia

kun tieteen kanssa on jonkin verran joutunut elämässään tekemisiin niin herää kiinnostus nimenomaan tähän onko ministerillä tietoa siitä millä tavalla ristiriitaisia

arvoisa puhemies

muutama näkökohta tästä

se ministeri joka tämän tempun teki jolle näistä dubioita esitettiin sai ansaitsemansa lainausmerkeissä kunnianosoituksen

täällä on tapahtumassa sen lisäksi mitä tässä on kerrottu tämä vastuuvakuutusedellytys myös vakavaraisuudesta luopuminen

tätä kannattaa kyllä miettiä

silloin me tätä määräaikaisuutta pidimme erinomaisen tärkeänä asiana valvonnallisesti ja sitä kyllä kannattaisi ministerinkin vielä miettiä kun seurustelee tämän asian tiimoilta valiokunnan kanssa

sitten ovat nämä laadunhallinnat sun muut sellaiset

sen minä ymmärrän että se henkilö siellä korjaamolla huoltaja on eri henkilö kuin tarkastaja katsastaja siinä ei ole mitään mutta siihen se sitten loppuukin

se päättää suurin piirtein kaikesta mahdollisesta tämän systeemin mukaan

päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja päästöoikeuksien jaosta

ja sitten on tämä ilmaisjakelu joka on välttämätön ja sitten on se varsinainen huutokaupattava osa josta sitten kai valtiollekin jollakin tavalla niitä tuloja on tulossa

tähän asiaanhan lähdettiin erittäin mitenkä minä nyt sanoisin suurin odotuksin ja se näytti lähtevän pelaamaankin mutta sitten taisi käydä sillä tavalla että vedättäjät astuivat peliin ja vedättäjät pilasivat koko jutun

näin voidaan sanoa

ja yhdysvalloissa se taas on tämmöinen osavaltiokohtainen asia niin kuin oli rikkidioksidin ja typen oksidin kanssa

sieltähän tämä koko mekanismi on kotoisin